sitten kuka valitsee hallintoneuvostojen jäsenet eikö niin ollut tämä kysymys

suomessa on paljon hyvää insinööritaitoa meillä on perusteollisuudesta kehittynyttä uutta tekniikkaa jolla on varmasti en sano rajattomat maailmanmarkkinat mutta hyvin vahvat mahdollisuudet viedä sitä ulkomaille ja uskoisin että sitä osuutta siellä salkussa olisi järkevää jatkossa kasvattaa

arvoisa puhemies

kyllä nyt itse asiassa eduskuntaryhmillä on aika iso merkitys osan

nyt puhutaan todellakin semmoisista pörssiyhtiöistä joissa valtio ei ole edes enemmistöomistajana ja jotka ovat solidiumin omistajaohjauksessa joten näin pitkälle meneviä toiveita ja vaatimuksia ei valtio eikä edes solidium voi esittää pörssiyhtiössä

niin hallituksen jäseniä tietysti valitaan sillä tavalla että silloin kun kyse on valtion nimittämistä jäsenistä koetamme seuloa esiin parhaat edustajat parhaat jäsenet yritämme soveltaa monimuotoisuutta niin että yhtiöiden hallituksiin saadaan monenlaista osaamista ja itse asiassa otamme vastaan tietoa siitä että jos on sellaisia henkilöitä joiden kompetenssi sopisi joihinkin tiettyihin valtionyhtiöihin niin kyllä tällaisia katsotaan mutta käydään erittäin tarkan seulan läpi sitten että ei ole intressiristiriitoja ja että nämä kompetenssit ovat sopivat

olen hyvin iloinen siitä että täällä on niin moni edustaja korostanut tuomioistuinlaitoksen tarvitsevan lisää resursseja

en tiedä tuliko tämä ajatus konsultilta vai tuliko se hallituksen piiristä mutta joka tapauksessa voi sanoa että mikäli se tuli konsultilta niin me tarvitsemme uudenlaisia konsultteja

sasi varmasti eduskunta voi miettiä myöskin sitä säätääkö se tarpeettomasti tuomioistuimia ruuhkauttavia lakeja

ja minä sanon vain että tämä viimeviikkoinen keskustelu metson lisäosingoista oli kuitenkin mielestäni merkki siitä että tässä yritykset herkistyvät tälle keskustelulle

esimerkiksi markkinatuomioistuimessa käsitellään aika mitättömän suuruisia töitä pysyäkseen urakoiden em kilpailu julkisten hankintojen kilpailuriitoja ja muita ja luultavasti autoveroasiatkin olisivat edenneet joutuisammin ellei eduskunta olisi säätänyt huonoja lakeja

me voimme myös sitä kautta nopeuttaa tuomioistuinlaitoksen toimintaa

arvoisa puhemies

sitten tässä on moni edustaja halunnut että tällainen kiireelliseksi määrääminen ja nämä hyvitykset viivästymisistä otetaan käyttöön myös muualla kuin käräjäoikeuksissa ja tämä on tosiaan nyt pohdinnassa sitten hovioikeuksien osalta ja sitten myöskin hallintolainkäytön osalta sitä pohditaan erillisessä toimikunnassa

nimittäin ympäristöministeri niinistö tekee parhaansa että eun päästöhuutokauppamarkkinat kehittyvät siihen suuntaan että päästöjä todella vähennetään mikä tarkoittaa sitä että päästöoikeuksien hinnan tulee olla nykyistä korkeampi ja sitä kautta myös suomen valtion kassaan tulee päästöhuutokauppatuloja

toivottavasti nämä etenevät hallituksen piirissä joutuisasti

näitä keskusteluja tosiaan on nyt hyvä käydä sen takia että tämä kysymys riippumattomuudesta voitaisiin hyvin ottaa tarkasteltavaksi kun sitä palkitsemisohjetta katsotaan nyt lähiaikoina

varmasti tästä strategiasta tulen omistajaohjausministerinä keskustelemaan yhtiön hallituksen ja erityisesti sen puheenjohtajan kanssa

pidän erittäin tärkeänä sitä että koko suomalaisen yhteiskunnan nämä verkostot läpivalaistaan tässä katsannossa koska monesti on todellakin niin että ihmiset eivät kykene erottamaan eri rooleja toisistaan

olen jonkin verran asianosainen tähän tilanteeseen johon edustaja rajamäki viittaa

on aivan normaalia että näitä päästöhuutokauppatuloja käytetään paitsi kotimaisiin ilmastotoimiin myös kansainvälisiin toimiin

mutta täytyy sitten kuitenkin todeta että ihan osakeyhtiölain mukaisesti ja toimivaltajaon mukaisesti tällaiset operatiiviset päätökset eivät sitten kuitenkaan ole ministerin toimivallassa ja toivon ettei täällä elätellä sen tyyppisiä toiveita että omistajaohjausministeri puuttuu näihin sopeuttamistoimiin ihan yt neuvottelujen tasolla

sitä paitsi ehkä tässä on ollut taustalla semmoinen väärä luulo että ei löytyisi uusia ihmisiä että aina samojen pitää sitten valituttaa itsensä myös yhä uuteen yhtiöön

yksi suomen kehitysyhteistyön uusi periaate on läpileikkaavana ilmastokestävyys eli tulen kehitysministerinä tekemään myöskin kaikkeni että meidän kaikki kehitysyhteistyömme on ilmastokestävää

olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä että tässä on syntynyt erittäin hyvä näkemys eri tahojen rooleista eli se että silloin kun kyse on aluepoliittisista intresseistä ja muista yhtiöiden säätely ympäristöön vaikuttavista tekijöistä vastuussa ovat sektoriministeriöt ja koko hallitus

tämä keskustelu jota nyt on käyty on hyvin tervehdyttävää ja tätä riippumattomuutta voidaan varmasti monella eri tavalla lisätä

näin ei voi tapahtua

ja aika usein on sellaisia tilanteita että tarvitaan lisää rahaa

se että omistajaohjaus on kuitenkin eriytetty useimpien yhtiöiden osalta kaikki ei ole suinkaan valtioneuvoston kanslian on taannut sen että voimme sitten tavallaan käydä omien rooliemme pohjalta tällaista keskustelua eri yhtiöiden ohjaamisesta esimerkiksi niin että jos puhutaan vaikka valtionrautateistä jonka te tunnette hyvin koska olette hallintoneuvoston puheenjohtaja niin liikenneministeri kyllönen huolehtii liikennepolitiikasta ja minä vrn taloudellisesta ohjauksesta ja hyvin olemme tässä päässeet keskenämme keskustelemaan

arvoisa puhemies

olen viime päivinä peräänkuuluttanut myös pääomistajan ja hallituksen puheenjohtajan pekka perän vastuuta tästä tilanteesta

tosiaan on siis kysymys siitä että kaikkia osakkeenomistajia pitäisi kohdella samalla tavalla ja jotta valtio eri omistusosuuksissa on merkittävässä roolissa niin mielestäni voidaan ratkaista myöskin sillä tavalla tämä informaatiokysymys että nämä tiedot julkistetaan niin että ne ovat kaikkien käytettävissä

olen saanut aikaan sen että viime kesänä teetettiin perinpohjainen selvitys ulkopuolisella konsultilla siitä miten talvivaaran ongelmat itse asiassa ovat syntyneet ja nyt tiedän että ympäristöministeri vastaa täysin ja todellakin tekee kaikkensa näiden ikään kuin säätelyyn liittyvien ympäristöongelmien kanssa

olen keskittynyt siihen että että

siellä on ollut uusi toimitusjohtaja viime huhtikuusta ja edelleen uskon että hän on mies paikallaan mutta se että hallituksen puheenjohtaja pekka perä tässä asiassa ei ole nyt suostunut kertomaan miten itse asiassa tämä yhtiö on voitu rakentaa sillä tavalla että se riskienhallinta ja johtaminen on niin puutteellista kuin se on vuosia ollut

mielestäni valtion solidiumin kautta kannattaisi nyt tiedostaa se tilanne että tästä saattaa tulla yhtiölle erittäin isoja korvaus ja ennallistamisvelvollisuuksia ja tämä toki vaikuttaa myös yhtiön talouteen

olen todella harmissani ja pahoillani siitä että nimenomaan se yhtiö jota valtio solidiumin kautta omistaa on nyt itse asiassa pilaamassa melkein koko kaivosalan maineen ja tämähän on herättänyt viime päivinä suurta huolta myös niissä kaivosalan toimijoissa jotka ovat pyrkineet

tosiaan erittäin hyvä että tämä kysymys nousi tässä keskustelussa esiin koska tämän kuukauden aikana kun on keskusteltu finnairin piirissä tapahtuneista asuntokaupoista ja bonuksista tilanne ei ole muuttunut siinä mihinkään että finnairin on löydettävä uusia kumppaneita jotta se pystyy toteuttamaan suomalaisille tärkeät suorat lentoyhteydet eurooppaan

takana on finnairilla kolme tappiollista vuotta pääomittamista

kysyn vaan tässä taloudellisessa tilanteessako edustaja soini ja muut täällä olisivat valmiit myöntämään lisää pääomittamiseen

arvoisa puhemies

tämä liittyy hyvin kiinteästi kysymykseen siitä että suomessa aivan liian pieni piiri on toiminut rekrytointipohjana valtio omisteisten yhtiöiden hallituksiin jäseniä valittaessa

voin vaan sanoa että ministeri brax on harvinaisella lomalla tämän viikon ja hän on todella tehnyt paljon töitä ja pyrkinyt olemaan läsnä eduskunnassa silloin kun se suinkin vaan on mahdollista

nimittäin vaihtoehto on todellakin rankka pääomittaminen ja minusta on hyvä olla tietoinen siitä että tilanne ei voi jatkua ennallaan ja henkilöstöä pitää kohdella kaikkien mahdollisten pelisääntöjen mukaan

nyt toivon että silloinkin kun tulee lähetekeskusteluja paitsi ministerit myös edustajat ovat paikalla

pettynyt aho ryhdytä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mutta nämä ovat hyödyllisiä keskusteluja totta kai

ja tässä yhteydessä kun tämä rekrytointipohja laajenee kun meidän silmät aukenevat sille että yhtiöt tarvitsevat hyvin monenlaista osaamista myös yhteiskuntavastuuta haluan painottaa silloin tietysti nämä hallituspaikat per jäsen automaattisesti tulevat vähenemään ja tämä on tärkeä asia

mutta sitten täytyy sanoa että joskus on sellaisia tilanteita esimerkiksi finnairin äskeinen hallitusvalinta että hyvin luottavaisin mielin valitsin sinne myös sellaisen jäsenen maija liisa frimanin jolla on kohtuullinen määrä näitä paikkoja koska todella sitten myös täytyy olla sellaista vankkaa kokemusta erilaisissa yhtiöissä mutta pitää olla tasapaino

kaksi edellistä puheenvuoroa ovatkin tulleet lakivaliokunnan jäseniltä jotka saavat tämän lakiesityksen käsiteltäväkseen

haluaisin tähän yleiseen kielikeskusteluun tuoda yhden näkökohdan

historian professori henrik meinander hiljattain ehdotti hufvud stadsbladetissa että yksi ratkaisu tähän kielikeskusteluun voisi olla se että lukiossa olisi valittava joko pakollinen ruotsi tai pakollinen venäjä ja sitouduttava sitten kirjoittamaan tämä kyseinen valittu kieli ylioppilaskirjoituksissa

minä uskon että tämä saattaisi ratkaista sen asian että ruotsin kielen asema koulussa on jatkuvasti heikentynyt englannin ylivallan takia

me puolustimme asemaamme ollessamme venäjän suuriruhtinaskunnan osa nimenomaan vetoamalla laillisuuteen

arvoisa puhemies

ensimmäisessä käsittelyssä kosketeltiin myös tätä oikeutta käyttää perimäainesta lääketieteelliseen tutkimukseen

jos halutaan esimerkiksi muuttaa sitä miten ihmisen kantasoluja voidaan käyttää tutkimukseen niin täytyy sitten tutkia sitä lakia ja siitähän ei tässä ollut ollenkaan kysymys

eduskunnan käsittelyssä on tällainen euroopan neuvoston biolääketieteellinen pöytäkirja ja siinä myöskin varmasti sitten tämän tyyppisiin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa

mutta tämän lain käsittely on osoittanut mielestäni aika hyvin sen että meillä on toimiva aborttilaki joka ei siis ole tämä laki tässä säädetään vaan seuraamuksista jos rikotaan lakia

arvoisa puhemies

nyt täytyy sanoa että on tarkoitus ollut että keskustelen vrn johdon kanssa siitä mikä heidän yleiskäsityksensä on siitä mitä kaikkea tässä lippu uudistuksessa on tapahtunut

on varmasti niin että monissa muissakin maissa joissa ei ole oikeutta lailliseen aborttiin tai joissa sitä rajoitetaan paljon enemmän voisi olla hyvä katsoa tätä suomalaista ja pohjoismaista mallia johon sitten vielä yhdistyy se että annetaan neuvontaa ja huolehditaan odottavista äideistä huolehditaan ehkäisyvalistuksesta ja niistä resursseista täytyy pitää huolta

nyt näyttää että nämä pahimmat automaattiongelmat ovat ohi mutta siitä riittää vielä pitkäksi aikaa keskustelemista miten tämä kaikki tapahtui ja sitten tietysti tämän lippu uudistuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

mielestäni valtiovarainministeriö on kiinnittänyt todella tärkeään tämän syksyn ajankohtaiseen asiaan huomiota ja on selvää että keskusteluissa valtio omisteisten yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien kanssa tulen painottamaan tätä malttia ja vastuunkantoa

lähtökohtaisesti niitä ei olisi pitänyt tehdä ja jos olisi ollut tajuntaa siihen että ne pitää myöskin julkistaa silloin kun ne tehdään niin ehkäpä niitä ei olisi koskaan tehty

voin vaan sanoa että otan tämän puheeksi kun puhun hallituksen edustajien kanssa ja että olen kiitollinen siitä että eduskunta niin aktiivisesti ottaa vrn asioita esille ja me voimme liikenneministeri kyllösen kanssa yhdessä pohtia sitä miten me saamme aikaan oikein valtavan suuren kansallisen keskustelun vrstä joka on suomalaisille tärkeä yhtiö ja omalta osaltani tietysti se vastuu siitä liittyy siihen että yhtiön pitää olla hyvin

uskon että meillä kaikilla on yhteinen intressi puolustaa sitä että työmarkkinaratkaisu syntyy

voin sanoa edustaja kiurulle että kyllä nyt varmasti on selvää että valtio omisteisten yhtiöiden johdon täytyy luovuttaa valvontaviranomaiselle kaikki sille kuuluvat tiedot eli itse asiassa ilman rajoituksia

mutta myöskin laajemmin pidän harkitsemisen arvoisena sitä mitä valiokunta esittää että yhtiöt julkistaisivat jatkossa myöskin ei ainoastaan toimitusjohtajien palkitsemistiedot vaan myös johtoryhmien jäsenten

se ei ehkä ole aivan niin olennainen kysymys mutta osana sitä kokonaisuutta pidän sitä kyllä ajatuksena jota olen valmis viemään eteenpäin

no minä itse olen ajatellut sen sillä tavalla että valtio omistaja lähinnä toimii hallitusten kautta ja siinä todellakin täytyy tehdä selväksi se että jos hallitus ei noudata malttia ja pidättäydy ahneudesta palkitsemisessa niin silloin hallitus vaihtuu

sitten toinen on se että tämä tarkastusvaliokunnankin mietintö edistää julkista huomiota julkista keskustelua näistä asioista ja julkisuus ja avoimuus ovat nykyään mielestäni erittäin tärkeä valvontakeino myöskin

edustaja mustajärven ja kärnän puheenvuorot menivät laajemmallekin ja ajattelen että jos eduskunta toivoo niin voisimme joskus käydä ajankohtaiskeskustelun valtion omistusohjauksesta yleisemmin

euroopan unionin jäsenvaltioiden johtajat tapaavat venäjän federaation johtajia ja mielestäni voi oikeutetusti odottaa että esitetään toiveita ja vaatimuksia sen suuntaan että myöskin venäjä noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien toteuttamiseksi

sitten haluaisin kysyä ulkoministeriltä että kun nämä ihmisoikeusasiat jatkuvasti jäävät varjoon niin olisiko tarpeen että eun ja venäjän väliset ihmisoikeuskeskustelut joita pidetään puolivuosittain nostettaisiin korkeammalle tasolle että ne eivät aina jäisi sinne jonnekin sivulauseen ja viimeisen asiakohdan osalle koska ne ovat kieltämättä erittäin tärkeitä ja on tietysti outoa että eduskunnassakaan tällaisessa keskustelussa niitä ei juuri haluta nostaa esiin

arvoisa puhemies

olen erittäin iloinen tästä kysymyksestä nimittäin nyt on valmisteilla valtioneuvoston uusi periaatepäätös valtion omistusohjauslinjauksista

siinä tarkoitukseni on ehdottaa että valtio omisteisten yhtiöiden yhteiskuntavastuu myös näiden alihankintaketjujen osalta olisi nykyistä selkeämpi ja tiukempi

se tarkoittaisi sitä että koetamme edellyttää valtion kokonaan omistamilta yhtiöiltä ja mahdollisuuksien mukaan myös niiltä joissa valtio on vähemmistöosakas ihan selkeää läpinäkyvää vastuuta alihankintaketjuista koska nämä tapaukset jotka ovat olleet viime aikoina esillä esimerkiksi rautaruukin osalta ovat sellaisia tietääkseni ne ovat kyllä nyt tutkittavana että mikäli pitää paikkansa että on syyllistytty työehtojen vakaviin rikkomuksiin niin näitähän ei voi mitenkään hyväksyä

vuolanne on kuitenkin mielestäni oikeassa siinä että epäilemättä tämä läpinäkyvyys myös tarkoittaa sitä että vaalirahoitus tulee vähenemään taantumasta huolimatta ja pidän sitä terveenä koska on aivan totta mitä ed

valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulisi mielestäni olla esimerkillisiä ja suuntavaisto toteaa missä mies

tämähän voitaisiin tehdä hyvin yksinkertaisella tavalla internetin kautta koska jokaisella olisi siellä vaalitili jonne sitten rahat ohjautuisivat ja maksut sieltä maksettaisiin

tämä äskeinen puheenvuoro puhui puolestaan nimittäin kun opiskelee kieliä niin myöskin ajatus avartuu ja silloin oppii ymmärtämään vieraitakin ilmiöitä

luulen että meillä yhteinen suuri huoli tässä salissa kuitenkin on se että englannin kielen ylivalta on niin suuri että kouluissa pitäisi kannustaa oppimaan muita kieliä

ymmärrän että nyt puhuttiin

arhinmäki sanoi toisesta kotimaisesta on hyvä aloittaa ja sitten vaikka jatkaa siitä venäjään saksaan ranskaan ja niin edelleen

kyllä kielikylpy on mainio keino jolla myöskin lapset saadaan oppimaan useita kieliä ja meillä on kielenopetuksessa paljon tekemistä mutta näillä asioilla ei tietysti nyt ole mitään tämän lakiesityksen kanssa tekemistä

tämä on tietysti äärimmäisen valitettava tilanne mutta kun olen saanut selvityksen siitä miten yhtiön toiminta on ollut neljän viime vuoden ajan tappiollista niin en voi kiistää sitä etteivätkö tämäntyyppiset säästötoimet olisi yhtiön elinvoimaisuuden ja kannattavuuden palauttamiseksi välttämättömiä

olen saanut selvityksen yhtiöstä että siellä pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan henkilöstöä yhtiön sisällä ja sitten auttamaan monin eri tavoin sillä tavalla että henkilöstö löytää uusia työpaikkoja

tässä järkyttävässä tilanteessa on pakko viimeistään todeta että ei ole mitään järjellistä syytä sille minkä takia tavallisella ihmisellä pitäisi olla hallussaan sen tyyppinen käsiase jota tässäkin joukkomurhassa on käytetty

on suorastaan järkyttävää että me olemme kuunnelleet jotkut ovat kuunnelleet intressiryhmiä

silloin kun tämä lippujärjestelmäuudistus kuumimmin keskustelutti minulta kysyttiin että no miksi emme jo erota toimitusjohtaja aroa ja nyt sitten kun toimitusjohtaja aro yrittää modernisoida vrää joka on hyvin hieno ja perinteikäs mutta ehkä myös vähän jäykkä laitos minulta kysytään että no miksi siellä nyt sitten erotetaan johtajia

ne perusteet sille miksi näitä käsiaseita kuitenkin pitäisi voida olla ihmisillä käyvät nyt erittäin ontoiksi

tämä on tietysti todella vakava tilanne ja kaikin puolin korostamme sitä että henkilöstön kanssa asiat on näissä yt neuvotteluissa hoidettava esimerkillisesti

kysyisinkin pääministeriltä

sitten haluaisin kysyä sisäministeriltä

tiettävästi riihimäen asemessuilla ensi viikolla poliisi myy aseita jotka ovat joko takavarikoinnin kautta tai muulla tavoin palautuneet poliisille

halusin ehkä kiittää tästä mielenkiinnosta mutta tärkeintä on nyt kuitenkin se että annamme toimivalle johdolle tilaisuuden modernisoida vrää ja kehittää sitä palvelulaitoksena siihen suuntaan kuin täälläkin nyt toivotaan

eikö olisi paljon tärkeämpää että nyt keräämme suomalaisesta yhteiskunnasta nämä kaikkein vaarallisimmat aseet mahdollisimman nopeasti pois

tietysti olisihan se hienoa jos minä voisin päättää näistä lippujen hinnoista mutta varmasti kaikki edustajat sen ymmärtävät että omistajaohjaus ei voi olla niin yksityiskohtaista ja mennä operatiiviseen toimintaan

eli siinä täytyy todellakin vaikuttamisen ja omistajaohjauksen kanavan olla se että olemme tiiviissä yhteistyössä nimeämiemme hallitusjäsenten ja hallituksen puheenjohtajan kanssa ja tietysti myös toimivan johdon kanssa jotta nämä varmasti välittyvät

todellakin tämä on hyvin tärkeä keskustelu koska taas tuen liikenneministeri kyllöstä täysillä siinä että erilaiset raideliikenteen vaativat uudet investoinnit saataisiin toteutettua koska se varmasti antaisi sitten myös yhtiölle mahdollisuuksia toteuttaa sitä tehtävää mikä sillä on

pitää nyt kuitenkin muistaa myöskin se minkä valtiovarainministerikin totesi että tämä hallitus on entisestään tiukentanut näitä valtio omisteisten yhtiöiden ylimmän johdon palkitsemisohjeita ja hänhän mainitsi sen että valtio ilmoittaa suhtautuvansa kielteisesti lisäeläkkeisiin jotka ovat olleet erityisen huomion kohteena

näitä bonusjärjestelmiä on tarkistettu alaspäin reippaasti ja ennen kaikkea valtio omistajana valvoo sitä että yhtiöissä semmoisesta normaalista suorituksesta ei voi saada maksimipalkkiota vaan silloin todellakin vaaditaan perustelut sille että suoritus on ollut aivan erinomainen

tiistaina tuli kuluneeksi kaksi vuotta toimittaja anna politkovskajan järkyttävästä murhasta

hänellä oli tapana usein todeta että lännen johtajien pitäisi olla johdonmukaisia että kun he rankaisevat lukashenkaa niin he sitten kuitenkin levittävät venäjän johtajille punaisen maton

haluaisin kysyä millä tavalla ulkoministeri suhtaudutte etyjin piirissä nyt muihin maihin muun muassa nimenomaan venäjään jossa on suuria ongelmia

toistan vielä sen että jos hallitukset eivät sitten noudata ohjeita ja kohtuutta jota edellytetään niin silloin omistaja voi vaihtaa hallitusta

siellä on poliittisia vankeja oppositiolla ei ole toimintaedellytyksiä ja muutenkin venäjän kyky noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia muun muassa teidän johtamassanne järjestössä on aika kyseenalainen

ja olen ilahduttavasti huomannut että esimerkiksi suomalainen vähittäiskauppa on aika kiinnostunut nyt siitä millä tavalla näiden tuotteiden ja raaka aineiden jäljitettävyyttä voidaan parantaa koska he tietävät sen että kuluttajat tarkkailevat herkeämättä ja myös tietyt kansalaisjärjestöt seuraavat näiden tuotteiden tuotantotapaa miten kunnioitetaan ihmisoikeuksia työläisten oikeuksia miten vastataan ympäristöstä

arvoisa puhemies

on keskusteltava nyt siitä minkälaisia vaihtoehtoja finnairilla on selvitä tästä tappiokierteestä ilman että valtio joutuu sitä merkittävästi pääomittamaan

totta kai tarvitaan sitovia kansainvälisiä määräyksiä sitovaa lainsäädäntöä mutta myöskin mielestäni kauppaa ja päivittäistavaran tuottajia täytyy kannustaa tällä tiellä etenemään

toisaalta on mietittävä sitä mitkä ovat suomalaisten ja suomen valtion strategiset edut ja kuinka ne voidaan parhaiten tässä lentoliikenteen hyvin ankarassa kilpailutilanteessa turvata

olen päätynyt siihen että on avattava avoin keskustelu siitä mikä vaihtoehto valitaan kun finnair on itse nähnyt parhaaksi tieksi sen että se ryhtyy hakemaan yhteistyökumppaneita nimenomaan tappiolliseen euroopan liikenteeseen

jotta tällaiset toimialajärjestelyt olisivat mahdollisia valtion täytyy tehdä ne ikään kuin käsillä oleviksi ja silloin mielestäni eduskunnalle tulisi tuoda keskusteltavaksi se voidaanko testin

tykkyläinen tiedusteltu halua tästä aiheesta sekä lisäkysymyksiä mutta oman osmoses on